miksi te ette usko meitä miksi te ette usko suomen parhaita talousasiantuntijoita ja tuo toimenpiteitä eduskuntaan tällä viikolla kun käsittelemme budjettia

oletteko valmiita tähän

minä kyllä hieman ihmettelen kokoomuksen ja keskustan ylimielisyyttä demokratiaa kohtaan

jos muistellaan mitä tässä on viime viikkojen aikana tapahtunut me olemme käsitelleet tätä irlannin tapausta kyselytunneilla jolloin meillä on ollut ministerit täällä vastaamassa ja kertomassa että suomi tulee esittämään neuvotteluissa tiukkoja ehtoja irlannin tukipaketille

nyt me olemme tilanteessa jossa hallitus tuo meille esityksen ja me emme oppositiosta saisi kysyä mitä näille ehdoille on tapahtunut miten näissä neuvotteluissa on edetty oletteko te toiminut neuvotteluissa niin kuin te täällä meille kaksi viikkoa sitten lupasitte vaan se on nyt sitten populismia ja se on vastuunpakoilua ja se on hallituksen mielestä täysin väärää toimintaa

kysyjä viittaa hyvin tärkeään kysymykseen koska suomihan on tunnetusti maa jossa luetaan paljon sanomalehtiä ja meidän lukemisen kulttuurimme on rikas

arvoisa puhemies

tämä päivä osoittaa sen että yli erilaisten rajojen ja raja aitojen suomalaiset kykenevät tekemään kompromisseja ja tekemään sovinnon silloin kun on vaikea aika

me emme voi jatkaa tällä edellisen hallituksen jättämällä perinnöllä että valtio velkaantuu koko ajan vaan me tarvitsemme lisää verotuloja jotta me pystymme vähentämään velkaantumista

kolmas elementti koskee suomalaisen työelämän kehittämistä niin että suomalaiset jaksaisivat työelämässä nykyistä paremmin jaksaisivat tehdä pidempään työtä ja jaksaisivat tehdä paremmin työtä

nimittäin sdpn vaihtoehto perustuu juuri siihen että me olemme esittäneet tulopohjan laajentamista muun muassa käänteisen arvonlisäveron käyttöönotolla pörssiveron käyttöönotolla pakkausveron käyttöönotolla jäteveron laajentamisella ja windfall verolla

sdp on hyvin määrätietoisesti esittänyt pienempiä veronkevennyksiä kuin tämä hallitus mutta me olemme esittäneet suurempia tuloveron kevennyksiä kuin tämä hallitus

silloin kevennettiin tuloveroa mutta ei muita veroja

aikaisemmin työnantajat ovat voineet vähentää verotuksessa investoinnit jotka tehdään esimerkiksi uusiin koneisiin ja laitteisiin mutta tämän vähennyksen myötä jatkossa työnantajat voisivat vähentää verotuksessa sellaiset investoinnit jotka tehdään ihmisiin ja inhimilliseen pääomaan

arvoisa puhemies

siinä linjassa halutaan keventää työn verotusta siirtää verotuksen painopistettä ympäristöverojen ja pääomaverojen suuntaan

me haluamme tehdä kohdennetut tuloveronkevennykset pieni ja keskituloisille eläkkeensaajille lapsiperheille niille jotka eniten ostovoimaa tarvitsevat

me haluamme tehdä kohdennetut veronkevennykset tulevaisuusinvestoinnit hallitus laittaa kaikki munat yhteen koriin tekee vain mittavat veronkevennykset

ei se matematiikka arvoisa ministeri niin toimi vaan olemme rakentamassa teitä rautateitä vuokra asuntoja korjaamassa homekouluja sairaaloita päiväkoteja tekemässä sellaisia investointeja jotka joka tapauksessa pitäisi tehdä

arvoisa puhemies

olisin todella toivonut että tämän hallituspuolueiden muistelujen konsertin sijaan olisi katsottu tulevaisuuteen ja mietitty miten tämä julkinen talous ensi vuonna ja siitä eteenpäin seuraavalla vaalikaudella laitetaan kuntoon

kaikki muu tässä menneisyyden muistelussa tuli jo esille

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mutta tämän kriisin ratkaisemisessa ei ole kysymys hyväntekeväisyydestä tässä on kysymys suomalaisten äitien isien lasten isovanhempien yritysten edusta

ensimmäinen on eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentäminen toinen on työllisyyden ja talouskasvun vahvistaminen ja kolmas on talouden vakauttaminen

sdp kannattaa painopisteen siirtämistä progressiiviseen verotukseen joka huomioi veronmaksukyvyn ja se tarkoittaa sitä että painopistettä siirretään pääomatulojen verottamiseen joka muutetaan progressiiviseksi

on meidän kaikkien suomalaisten etu että euroopan talouskriisi ratkaistaan mahdollisimman nopeasti ja sen takia hallitus tekee hartiavoimin työtä löytääkseen myöskin ratkaisuja tämän kriisin helpottamiseen

nämä ovat ne painopisteet jotka läpileikkaavalla tavalla kulkevat läpi tämän hallitusohjelman jotta tähän yhteiseen visiotavoitteeseemme eheään suomeen hyvinvointivaltioon jonka rahoitus on turvattu päästäisiin

toinen keskustelu liittyi siihen että me olisimme jollain lailla semmoisessa valintatilanteessa että laitammeko rahaa julkisten palveluiden kehittämiseen edustaja soini puhui puolustusvoimista vai lähetämmekö rahaa kriisimaille

on hieman ristiriitaista kantaa huolta valtion velkaantumisesta ja samaan aikaan esittää merkittävässä määrin säästöjen perumisia ja lisämenoja

tämä on täysin älyllisesti epärehellinen keskustelu sen takia että esimerkiksi espanjan tapauksessa me emme lähetä senttiäkään rahaa suomesta espanjaan

sekin poliitikolta varmasti onnistuu

me olemme takaamassa eurooppalaista kriisityökalua joka hakee markkinoilta rahaa ja lainaa sitä espanjalle ja meidän riskiosuutemme on vielä katettu vakuuksilla

toivoisin että nyt kun tämä budjettiesitys on tuotu eduskunnan parannettavaksi ja vilpittömästi toivon että eduskunnassa siihen vielä parannusesityksiä tehdään tämä logiikka kuitenkin läpikäytäisiin täällä

sen takia minua hieman mietityttävätkin ne pirut joita täällä nyt maalataan seinille tulevaisuuden osalta muutamissa puheenvuoroissa koska näitä piruja maalaamalla ei kyllä kuluttajien luottamusta tulevaisuuteen vahvisteta

kannammeko me huolta valtion velkaantumisesta jolloin ne säästöt ja veronkorotukset ovat välttämättömiä vai nostammeko kädet pystyyn ja sanomme että kreikan tie on myös suomen tie hyväksymme ylivelkaantumisen ja silloin tehdään niitä kaikkia hienoja menolisäyksiä joita tässä keskustelussa on esitetty

mutta sekin on samaan aikaan ja samaan hengenvetoon todettava että valtio tukee kuntia enemmän ensi vuonna kuin tänä vuonna

täällä on uhkailtu koulujen lakkauttamisella terveyskeskusten lakkauttamisella ja monien muiden peruspalveluiden heikentämisellä

näin ollen se tilanne kunnissa ei ole ihan sen mukainen kuin esimerkiksi keskustan suunnasta tai perussuomalaisten puheenvuorojen osalta on annettu ymmärtää

me olemme vahvasti sitoutuneet eheän yhteiskunnan tavoitteeseen ja jaan edustaja kääriäisen näkemyksen siitä että eheä yhteiskunta on myös maantieteellisesti eheä yhteiskunta

haluan todeta että kuntapuolen säästöt joita tämä hallitusohjelma pitää sisällään ovat reilu prosentti kuntataloudessa eli hyvin hyvin pieni osa

täällä edustaja kiviniemi viittasi puheenvuorooni ennen vaaleja yhdessä vaaliväittelyssä jossa totesin että sdpn tavoitteena on jatkaa kuntien korotettua yhteisövero osuutta

tästä me olimme yksimielisiä sekä euroopan keskuspankki että euroryhmä ja tästä myöskin oli kysymys näissä tietyissä viittauksissa joita edustaja soini teki

koska asun keski pohjanmaalla kokkolassa tiedän kohtuullisen hyvin mitkä haasteet kohtaavat tämän päivän maaseutua ja myös sen mitkä haasteet kohtaavat tämän päivän aluepolitiikkaa

sen takia tässä hallituksen ohjelmassa laajemmaltikin kannetaan erityistä huolta tulevaisuudesta pohjois ja itä suomessa missä teollisuuden rakennemuutos mutta myöskin ikääntymiskehitys on voimakkainta mutta samalla lailla tämä budjettiesitys pitää sisällään monia toimia aluekehityksen vahvistamiseksi

sen takia mielestäni on aika ihmeellistä käydä sitä keskustelua että vakuussopimus olisi jonkinlaista sumuttamista kun tällä todella olemme rajaamassa meihin kohdistuvia riskejä

kun katsoin esimerkiksi liikennehankkeita joihin budjettiesityksessä kohdennetaan rahaa siellä on pohjois suomeen seinäjokioulu ratahanke siellä on keski suomeen tampereen valtaväylä siellä on lounais suomeen turun satamayhteys siellä on koskenkyläkotka yhteydet

sitten arvoisa puhemies ehkä lopuksi tästä euroopan tulevaisuuskeskustelusta

uskon että kun viimeksi koillismaalla sain puhua paikallisten yrittäjien kanssa kuusamossa käydessäni kyllä heidän pääviestinsä oli että ehkä olennaisempaa kuin se mitä tehdään verotuksen puolella on se että infrastruktuuri myöskin pohjoisessa suomessa on kunnossa eli on olemassa mahdollisuuksia investoida ja yrittää muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla ja tätä perusperiaatetta tämä hallitus hyvin vahvasti tukee

etelä eurooppa haluaa tulonsiirtounionia haluaa vahvempaa finanssiunionia ja se tarkoittaa myöskin suurempaa yhteisvastuuta toisten veloista ja taloudesta

me suomalaiset saksalaiset hollantilaiset emme halua tulonsiirtounionia

sen takia myös meidän kriisinhoitokeinomme tähän akuuttiin talouskriisiin ovat olleet erilaiset muun muassa vakuudelliset lainat joita hallitus huippukokouksen alla kovasti oli esittämässä

sen takia tämä päätöksenteko myös tämän akuutin kriisin hoidon osalta on ollut vaikeaa koska itse asiassa samaan aikaan kun me hoidamme tätä akuuttia tulipaloa ja kriisiä me keskustelemme myös siitä mikä on euroopan unionin tulevaisuus

se lähtee siitä että me uskomme että maakunnan ja alueiden omia vahvuuksia pitää vahvistaa entuudestaan ja koulutus on siihen paras mahdollisuus

tästä syystä mielestäni on ihan perusteltua se mitä useampi kansanedustaja peräänkuulutti että myös me suomessa sekä julkisuudessa että puolueiden kesken että eduskunnassa ja myös hallituksessa joudumme käymään sitä keskustelua mikä on se visio euroopan unionille jota me suomalaiset olemme kannattamassa ja missä menee se raja jonka jälkeen me emme ole enää valmiita liikkumaan

se tarkoittaa sitä että hallituksen toimilla nuorilla on tulevaisuudessa entistä parempi mahdollisuus päästä opiskelemaan kuin aikaisemmin ja tämä on mielestäni erittäin tärkeä toimi joka tukee hallituksen tavoitetta nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisesta

onko se sosiaalisempi eurooppa onko se rahoitusmarkkinoiden tiiviimpi integraatio onko se tiiviimpi finanssipoliittinen integraatio

maatalouden säästöt se on vaan kerta kaikkiaan nyt niin että jos me haluamme turvata tämän hyvinvointivaltion rahoituksen niitä säästöjä joudutaan tekemään jokaiselle hallinnonalalle myös maatalouteen myös puolustushallintoon

mutta se minulle selvisi arvoisa puhemies tämänkin keskustelun jälkeen että perussuomalaisilla ei ole vaihtoehtoa tämän kriisin hoitamiseen

koska edustaja soini kaikella kunnialla se että te vain toteatte että suomi ilmoittaa jäävänsä tämän espanjan lainapaketin ulkopuolelle ja jatkaa eurossa kaikkine oikeuksineen se ei ole mahdollista

kehitysyhteistyön osalta haluaisin sanoa sen että vaikka me olemme kansallisesti taloushaasteiden edessä kyllä meidän täytyy myöskin huolehtia meidän kansainvälisestä vastuustamme

sen takia minusta olisi rehellistä kertoa että te todellisuudessa ajatte suomen eroa eurosta mutta teillä ei ole kanttia sanoista rehelliset

arvoisa puhemies

ehkä on nyt kerran vielä yritettävä ihan rautalangasta vääntää jospa sitten menisi perille sinne salin toisellekin puolelle

täällä edustaja orpo kysyi työmarkkinatilanteesta ja lähden nyt tapaamaan työmarkkinaosapuolia ja siitä syystä joudun poistumaan kesken keskustelun

me kannatamme painopisteen siirtämistä verotuksessa työnteosta varallisuuden ja pääomien suuntaan

meillä on tänään tapaaminen ja toivon että siinä tapaamisessa saisimme viestin että keskitetyn palkkaratkaisun neuvottelut jatkuvat mutta vielä en uskalla sitä tässä salissa luvata koska nuo keskustelut ovat vielä hallituksen ja työmarkkinaosapuolten välillä käymättä

sdp ei kannata ansiotuloverotuksen kiristämistä mutta sen sijaan me olemme rehellisiä ja me kerromme sen että seuraavalla vaalikaudella verotusta on kiristettävä

mutta me haluamme kiristää nimenomaan pääomatulojen verotusta ja me haluamme siirtää verotuksen painopistettä työn verotuksesta pääomatulojen ja omaisuuden verottamiseen ylipäänsä lisätä verotuksessa progressiota koska me pidämme tärkeänä sitä että verotus pohjautuu veronmaksukykyyn emmekä kannata tasaverokehitystä jota tämä hallitus on eteenpäin vienyt jossa köyhä ja rikas maksaa saman veron

me emme kannata siis sitä mitä te kannatatte että vähemmän progressiivisuutta enemmän tasaveroa lisää laskuja tavallisille palkansaajille lapsiperheille ja eläkeläisille riippumatta heidän tuloistaan

arvoisa puhemies

minusta on helppo yhtyä siihen näkemykseen jonka moni kollega nosti esille tässä keskustelussa että suomen talouden suurin ongelma on korkea työttömyys

työttömyyden taustalla on osittain vaikea suhdannetilanne joka tulee kansainvälisestä taloudesta mutta entistä merkittävämpi osa työttömyyden kasvusta johtuu meidän taloutemme meidän teollisuutemme perustan romahtamisesta siitä mitä on tapahtunut paperi ja metsäteollisuudessa siitä mitä on tapahtunut elektroniikkateollisuudessa nokian myötä

me olemme kaikki yhtä mieltä siitä että meidän täytyy tehdä toimenpiteitä uuden teollisen perustan ja uuden talouden perustan luomiseksi ja sitä hallitus on myöskin tekemässä